toiselle paikkakunnalle töihin muuttava maksaa korkeaa vuokraa ja oman tyhjän asunnon lainoja tilanne on mahdoton

mutta kun tiedetään mikä on tarkasteltava perustuslainmukaisuusdä kyse eikä moni edustaja tässä tämä maailman tilanne niin ei voi koskaan sanoa että eikö kriisinhallintaan pitäisi osallistua ensi vuonna ehkä jollain äkkiarvaamattomallakin tilanteella että kaikesta huolimatta ollaan näitä puolustusvaliokunnan määrärahoja saatu pidettyä entisellään tai hieman nostettua

kun hallituksen rakennepakettia verrataan korjattavaan rakennukseen voidaan sanoa että paketti ei tuo suuria parannuksia perustuksiin ta louteen vaan tekee pieniä muutoksia huoneisiin ja seiniin

huono osaisuutta pitkittynyttä työttömyyttä syrjäytymistä alkoholismia mielenterveysongelmia ja muita sairauksia

vuotavaan kattoon eli menojen kasvuun tämä paketti ei paljon paikka aineita anna puhumattakaan perusteellisesta korjauksesta

hallitus on kopioinut toimintamallejaan suoraan eusta siellä kun ohjataan ja valvotaan moniportaisesti

hallituksen ideologian sanelee ensisijaisesti eu

paine tulee siis olemaan sosiaali ja terveyspalvelujen uudistamisen puolella ja kun tien pakkoliitoksissa siis hyvästi alueiden omaehtoinen kehittäminen

suomi pelasti ensisijaisesti pankit konkurssiin ajetuista yrittäjistä vielä tänä päivänä osa elää ulosottoloukussa ilman mitään toivoa paremmasta ja monet yrittäjät päätyvät itsemurhaan

tehdään keskittämistä eu malliin

kun puhutaan rakenneuudistuksista ensin olisi määritettävä se iso kehys johon suomea ollaan tunkemassa

meillä ei ole tähän enää varaa

riskien ottamisella on välillä kova hinta ja tilipussi jää usein pieneksi

panee miettimään tekeekö hallitus tässä suomalaista palvelujärjestelmää liittovaltiokuntoon vai onko aito tahtotila turvata suomalaisten hyvinvointi

kuinka tämä hallitus aikoo paremmin turvata myös pk yrittäjän asemaa ettei tässä eun ja euron sekamelskassa tule uutta hallitsematonta konkurssiaaltoa

mutta kuka ne työt tarjoaa

yhtä pöljää systeemiä ei ole missään muussa maassa

kun hallitus on pelastanut maailman ja euroopan köyhiä pankkeja ja valtioita on meille suomalaisille täysin oikeutettua vaatia myös suomalaisten etujen turvaamista

nyt tällä esityksellä ollaan menossa päinvastaiseen suuntaan

työtä työttömille työllä parhaiten torjutaan köyhyyttä

on selvää että jos vaaditaan perusterveydenhuollolta osittainkin erikoissairaanhoidon palveluja ei nykyisellä kuntapohjaisella perusterveydenhuollolla ole siihen resursseja

entä lupaus pitää yrittäjistä huolta

hallituksen rakennepaketti ei tästä näkökulmasta katsottuna ole onnistunut

arvoisa puhemies

suositan hallitukselle vahvan kokonaisvaltaisen isänmaallisen tulevaisuusstrategian rakentamista johon rakenneuudistukset kytketään

kuntarajojen muutoksilla ei kyetä vaikuttamaan palvelujen kustannuksiin ellei tavoitteena ole suurentuvien kuntien reuna alueiden palveluiden karsiminen

nyt mennään väärässä järjestyksessä

en käy niitä yksityiskohtia enää lävitse mitä esimerkiksi edustaja kaj turunen ja monet perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenet täällä hallitukselle tarjosivat

väestö vanhenee yhtä paljon kuntarajoista riippumatta

aikaisemmissakin suomen turvallisuus ja puolustuspoliittisissa selonteoissa on toimintalinjana uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen

miten ne vahvistuvat sillä että päätösvaltaa viedään pois paikallisilta ihmisiltä ja valtio pyrkii määräilemään entistä enemmän kuntien toimintoja

nyt käsillä olevassa selonteossa suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat itsenäisyyden alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäminen

arvoisa puhemies

julkisuudessa ja myöskin useissa yhteydenotoissa on puututtu siihen minkä tähden rangaistukset esimerkiksi pedofiili ja insestitapauksissa ovat niin lieviä ehdonalaisista muutamaan kuukauteen harvemmin puhutaan vuosien mittaisista tuomioista vaikka tämä asteikko mahdollistaa kovemmatkin rangaistukset ja tämä juuri siksi että lapsella tai nuorella joka on joutunut tämän edellä mainitun rikoksen uhriksi saattaa olla traumoja koko loppuiän

jos luotettaisiin pelkästään suuruuden ekonomiaan meillä tulisi olla useita loistavasti kuntapalvelunsa hoitavia kuntia

maassamme tulee meidän mielestämme olla uskottava puolustuspolitiikka sekä yleinen asevelvollisuus nyt ja tulevaisuudessa

kysyn

voiko oikeusministeri vaikuttaa ja tutkia mitenkä tästä asiasta päästäisiin eteenpäin

elämmekö ruususenunta kun suomen ympärillä olevat valtiot niin idässä kuin lännessä kasvattavat puolustusbudjettejaan ja me vähennämme

kuntaliitosten ohjaileminen valtionosuusuudistusten avulla on kuntalaisten tasa arvoisen kohtelun kannalta väärin

ihmettelen edelleen suomen liittymistä ottawan sopimukseen henkilömiinojen poistamiseksi voitiinhan niillä merkittävästi vaikeuttaa teknologisestikin kehittyneiden asevoimien operatiivista liikkuvuutta

meidän kaikkien täytyy kantaa kortemme tähän kehitysyhteistyön kekoon mutta mielestäni pitää entistä tarkemmin valita nämä kohdemaat missä toimimme

kun hallitus on viimeisten tietojen mukaan löytämässä peruutusvaihteen kuntarakennehankkeen etenemiselle täytyy sitä tervehtiä tyydytyksellä

alkuperäinen aikataulu millä hallitus aikoi hanketta viedä eteenpäin ei olisi antanut mahdollisuutta asioiden välttämättömälle pohdinnalle ja myös hankkeiden kustannusvaikutusten todellisille selvittämisille

onko odotettavissa että ennemmin tai myöhemmin eusta kehittyy liittovaltio

minä käsittelen hyvin suppeasti tätä asiaa koska en ole perehtynyt mutta luin että esimerkiksi etiopiassa koulua käyvien lasten määrä on noussut useilla miljoonilla ja tansaniassa puolestaan kaikki pääsevät kouluun ja myös muutamat maat ovat saaneet nostettua tyttöjen koulunkäynnin samalle tasolle poikien kanssa eli sivistyksen saaminen myös tytöille on ensiaskel tasa arvon suuntaan

olen lukenut aina silloin tällöin lissabonin sopimuksia ja mietin tässä ääneen yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa koskevia määräyksiä lissabonin sopimuksessa

lopuksi kuuntelin tarkasti kun tänään valtiovarainministeri urpilainen mainitsi

yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka käsittää unionin asteittain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan

montako kuntaa se on kuntapäättäjien asia ei pakkoa ja kuntavetoisesti

tulin tähän tulokseen että kuntamme päättäjät saavat yksin tai yhdessä kehittää kuntiamme parhaaksi näkemällään tavalla

joku hyvin merkittävä henkilö on sanonut että köyhät ovat aina meidän keskuudessamme ja köyhyyden vähentäminen on eräs tärkeä lähtökohta juuri kehitysyhteistyössä

jäsenvaltiot asettavat unionin käyttöön yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan toteuttamiseksi siviili ja sotilasvoimavaroja myötävaikuttaakseen neuvoston määrittelemien tavoitteiden toteutumiseen

niillä naiset ovat esimerkiksi voineet ostaa ompelukoneet ja ruveta yrittäjiksi ja näin sitten huolehtia perheestään ja jopa sukulaisistaan

ne jäsenvaltiot jotka muodostavat keskenään monikansallisia joukkoja voivat asettaa ne myös yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan käyttöön ja niin edelleen ja edelleen mielenkiintoista luettavaa

myös ajatellaan että kansalaisjärjestöjen rooli on hyvä ja usein kuulee puhuttavan meneekö apu sinne missä tarvitaan ja tästä haluaisin tietysti ministerin kommentit

tämänhetkiset niin sanotut kaukaiset uhat terrorismi joukkotuhoaseet rikollisuus ympäristöongelmat ja nälkä voivat olla todellisuutta maassammekin

olemmeko varautuneet tähän

ydinaseiden leviämismahdollisuudet pakistanin pohjois korean ja myös iranin osalta kasvattavat huolta globaaliturvallisuudesta joka koskettaa meitäkin

esimerkiksi kolmannes leipäviljasta tuodaan ulkomailta

olemme siis melko haavoittuvaisia

maaseudun ihmisenä pelottaa myös että pellot on pantu pakettiin kaikki pienet karjatilat sikatilat kanatilat on lopetettu ja keskittyminen on käymässä

välimeren ympärillä olevissa afrikan maissa käydään raakoja taisteluita ja usein yhtenä osapuolena ovat ääri islamilaiset

jotta näitä turvallisuusuhkia voitaisiin torjua on pyrittävä vaikuttamaan perimmäisiin syihin kuten demokratiavajeeseen tasa arvoon monissa maissa naisilla ja lapsilla ei ole minkäänlaista oikeutta ja köyhyyden poistaminen on yksi valtava asia

eikö totta näin rajamäki

on perussuomalaisten linja joka pitää tästä perussopimuksesta kiinni ja sitten on hallituksen ja esimerkiksi edustaja pia viitasen ja rajamäen linja joka tarkoittaa sitä että tuetaan on tuettu kreikkaa on tuettu portugalia nyt on tätä espanjaa tulossa on mahdollisesti kypros ja italia

tämä on teidän linjanne ja jos tämä teidän linjanne jatkuu niin tässä on odotettavissa liittovaltio eurobondit ynnä muuta

arvoisa puhemies

se on varmaan jokaiselle hyvä asia että myös näitä luokkia pienennetään ja tähän koulukiusaamiseen ja eriarvoisuuteen pystyttäisiin kiinnittämään käytännössäkin huomiota

minä olen tätä konkreettisesti katsonut kun nämä lapsenlapset lähtevät kouluun että jos näitä viikkotunteja tulee lisää niin kyllä se entisestään väsyttää ja sitten kun he joutuvat vielä tekemään näitä pitkiä koulumatkoja

sitten nämä homekoulut

aluksi on kysyttävä itseltäni olemmeko perussuomalaisten eduskuntaryhmässä mutta kun huomasin edustaja kaikkosen niin varmaan olemme istuntosalissa puhumassa portugali tukipaketista

monissa puheenvuoroissa on täällä mainittu miten halutaan ja vaaditaan jatkossa sijoittajilta ja pankeilta erilaisia vastuita

mielelläni seuraankin mitenkä käy esimerkiksi kun valtiovarainministeri katainen on tätä puhunut kun nyt pian kreikka tulee syliimme saammeko ehkä kreikasta pienen osan samoksen rodoksen palasia tai ehkäpä akropoliin kukkuloilta jotain kukkulanpaloja

eli uskon näin että mitään takuita ei ole ja meitä höynäytetään ja ennen kaikkea muita höynäytetään paitsi ei perussuomalaisia

uskallan väittää että meillä perussuomalaisilla ainoastaan on vastuuta